arvoisa puhemies

suomen perustuslain mukaan oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle

suomen perustuslain mukaan oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle

apulaisoikeuskansleri käsittelee puheenvuorossaan oikeuskanslerinviraston tarkastustoimintaa joka on tärkeä osa laillisuusvalvontaa

omassa puheenvuorossani pohdin julkisen vallankäytön legitimiteettiä ja sitä vaarantavia tekijöitä laillisuusvalvojan näkökulmasta

kertomuksen alkulehdillä on oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin puheenvuorot joissa ratkaisijat esittävät havaintojaan ja omia näkemyksiään laillisuusvalvontaan liittyvistä kysymyksistä

oikeudellisten asiantuntijapalveluiden asianmukaisuus vaikuttaa omalta osaltaan siihen miten hyvin ihmisten oikeudet käytännössä toteutuvat ja miten oikeusvaltio toimii

oikeusvaltion kulmakivi on se että julkisten tehtävien hoito perustuu lakiin mutta yhtä tärkeää on että ihmiset myös luottavat näitä tehtäviä hoidettavan lainmukaisesti

ajankohtaiseksi aiheen tekee erityisesti se että kertomusvuoden alussa tuli voimaan laki jolla säädettiin tuomioistuimessa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja avustajana toimiminen luvanvaraiseksi

nämä kaikki kuuluvat asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ja oikeuskanslerin valvontaan ja ovat velvollisia noudattamaan hyvää asianajajatapaa

julkisen toiminnan oikeellisuuden ja uskottavuuden kannalta on tärkeää että päätöksentekoon ja sen valmisteluun eivät ole vaikuttaneet vieraat intressit

jostakin syystä valvonnan kattavuus ja sisältö kuitenkin on laissa järjestetty erilaiseksi riip puen siitä antaako oikeudellisia palveluita asianajaja ja julkinen oikeusavustaja vai lupalakimies

näiden normien soveltaminen on oikeuskanslerin valvonnassa arkipäivää

sallitun ja hyödyllisen verkostoitumisen ja vaarallisten kytkösten rajanveto ei kuitenkaan aina ole helppoa

arvoisat kollegat pyydän

oscarin puheenvuoroa

valvonnassa olisi yhtäältä nähtävä muodollisten rakenteiden taakse mutta toisaalta vältettävä henkilöverkostojen aiheetonta leimaamista

olen tänä keväänä muun muassa joutunut toistuvasti tulkinnallisen tilanteen selvittämiseksi hakemaan tuomioistuimen ratkaisua ja valittamaan valvontalautakunnan päätöksistä hovioi keuteen mitä aiemmin ei ole tapahtunut miesmuistiin

oikeudellisten asiantuntijapalveluiden yhdenmukainen valvonta riippumatta siitä millä nimikkeellä toimiva juristi niitä antaa olisi sekä palveluita tarvitsevien ihmisten että lupalakimiesten itsensä oikeusturvan kannalta ensiarvoisen tärkeää

päätöksenteossa avoimuuteen kuuluu julkisuuslain noudattaminen asianmukaiset perustelut ja niiden tahojen aito kuuleminen joita asia koskee

arvoisat kansanedustajat

vaalirahoitusilmoitusten käsittelyä koskevasta ratkaisusta löytyy laillisuusvalvonnallisesti merkityksellinen ja yleistettävissä oleva seuraavanlainen havainto

laillisuusvalvonnassa hankittu selvitys voi palvella laajalle ulottuvaa tiedon intressiä jos kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä hallintopäätöksestä tai valmistelutavaltaan kysymyksiä herättäneestä säädöshankkeesta

joskus oikeuskanslerin tutkinta saattaa olla käytännössä ainoa tapa saada julkisuuteen perusteellisempaa tietoa päätöksen perusteista ja valmisteluprosessista

edellisvuosien tapaan kertomuksessa on omissa jaksoissaan selostettu valtioneuvoston valvontaa yleisen viranomaisvalvonnan havaintoja sekä asianajajien valvontaa

laillisuusvalvontakokemus osoittaa että kovan paikan tullen suositusluontoinen ohjaus jää vaikutuksettomaksi varsinkin kun suositusten noudattamista on käytännössä täysin mahdotonta valvoa

tämä toiminta on vuosien saatossa osoittautunut merkitykselliseksi erityisesti sen vuoksi että se paljastaa hyvin tiettyjä systemaattisia virheitä ja myös sellaisia vakavia tuomiovirheitä jotka ovat antaneet oikeuskanslerille aiheen hakea tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta

niin sanotun yleisen laillisuusvalvonnan ohella oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu myös tuomioistuimiin kohdistuva erityisvalvonta asianajajien valvonta sekä erittäin merkityksellinen valtioneuvoston valvonta

lukuun sisältyvät valvontalautakunnan pöytäkirjojen tarkastukset asianajotoiminnasta tehdyt kantelut oikeuskanslerille sekä hovioikeuden lausuntopyynnöt

on syytä olettaa että asianajotoiminnan valvonta tulee jatkossa työllistämään entistä enemmän koska valvontaan kuuluu nyttemmin myös kasvava joukko lupalakimiehiä ja näin valvottavien määrä voi lyhyessä ajassa jopa kaksinkertaistua

lisäksi oikeuskanslerinvirastossa käsiteltiin parisenkymmentä poliisin ja syyttäjien lähettämää tuomareita koskevaa rikosilmoitusta sekä muutamia hovioikeuksien lähettämiä valvontailmoituksia

arvoisa puhemies

oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta

kertomusvuonnakin oikeuskanslerinvirastossa käsiteltyjen asioiden kirjo oli monipuolinen alkaen laajoista valtioneuvostossa käsiteltävistä asioista päätyen yksittäisen ihmisen konkreettisiin oikeussuojaongelmiin

tämä tuomioistuinten erityisvalvonta on tärkeä ja tehokas valvonnan muoto mistä kertoo osaltaan sekin että annetuista huomautuksista lähes puolet tulee tältä sektorilta

ensi vuoden alusta voimaan tulevan oikeudenkäyntiavustajia koskevan lainuudistuksen johdosta tämä luku tullee merkittävästi nousemaan koska valvottavien piiri laajenee

pohdittavana on ollut niin sote ja kuntauudistusta koskevia lainvalmistelukysymyksiä kuin hoitotakuun toimivuuteen kielilain noudattamiseen ja rakennusluvan viipymiseen liittyviä konkreettisia tapauksia niin kreikan vakuuspapereiden julkisuutta kuin sairaalan potilaan yksityisyydensuojaa koskevia kanteluita

apulaisoikeuskansleri mikko puumalainen pohtii omassa puheenvuorossaan yhdenvertaisuusproblematiikkaa erityisesti syrjintäkiellon soveltamista laillisuusvalvonnassa

laaja tehtäväkenttä ja valvontavalta joka ulottuu ylimmän hallitusvallan käytöstä ruohonjuuritason viranomaistoimintaan on oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan vahvuus

minä puolestani koskettelen muun ohella jo parin vuoden ajan vellonutta vaalirahakohua ja sen virittämiä ajatuksia myös laajemmasta näkökulmasta

tärkein toimintamuoto valtioneuvoston valvonnassa on yleisistuntojen esittelylistojen ennakkotarkastus

arvoisa puhemies

oikeuskanslerinvirastoon tulleiden kanteluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla

jonkinlaisen kuvan tähän tehtävään sisältyvästä työmäärästä ja sen merkityksestä saa kun todetaan että pahimmillaan joka viidennessä listassa havaitaan korjaamista vaativia puutteita tai virheitä

oikeuskanslerinvirasto joutuu käymään niiden tiimoilta toisinaan varsin perusteellisiakin keskusteluja ministeriöiden edustajien kanssa ennen kuin lista voidaan ottaa yleisistunnossa käsiteltäväksi

kertomuksen tilasto osassa lueteltujen kirjallisten lausuntojen antamisen ohella käytännössä voi sanoa jokapäiväisiä ovat olleet puhelin ja sähköpostineuvottelut ministeriöiden edustajien kanssa

niin sanotun yleisen laillisuusvalvonnan ohella oikeuskanslerin tehtäviin kuuluvat myös tuomioistuimiin kohdistuva erityisvalvonta asianajajien valvonta sekä ennen muuta mainittava valtioneuvoston toiminnan valvonta

lukuun mutta erittäin suuri osa tällaisesta työstä on näkymätöntä työtä jonka ainoa jälki on esittelylistan korjaus mutta se oikeastaan onkin tärkein asia koko ennakkovalvonnassa

lisäksi oikeuskanslerinvirastossa käsitellään poliisin ja syyttäjien lähettämät tuomareita koskevat virkarikosasioiden rikosilmoitukset sekä hovioikeuksien lähettämät tuomioistuimia koskevat valvontailmoitukset

tämä tuomioistuinten erityisvalvonta on tärkeä ja tehokas valvonnan muoto mistä kertoo osaltaan sekin että annetuista huomautuksista lähes puolet tulee tältä sektorilta

valtioneuvoston valvonnan tärkein toimintamuoto on yleisistuntojen esittelylistojen ennakkotarkastus ja listoihin liittyvät keskustelut ministeriöiden esittelijöiden kanssa

viime vuonna käsitellyistä valtioneuvostoasioista mainittakoon esimerkkeinä aluehallinnon uudistukseen liittyneet monet oikeudelliset kysymykset ja lääkehuollon uudelleenorganisointi joita molempia kertomuksessa käsitellään

valtioneuvoston valvonnasta on oma jaksonsa kertomuksen kolmannessa luvussa jossa selostetaan paitsi valvontamenettelyä myös tärkeimpiä valvonnan yhteydessä esitettyjä oikeuskanslerin kannanottoja

tässä tuli erittäin tärkeitä asioita esille

oikeuskansleri voi tehdä esityksen viranomaiselle hyvityksen maksamiseksi mutta meillä ei ole valtaa käskeä meidän päätöksemme eivät ole täytäntöön pantavissa joten se jää sitten viime kädessä tämän viranomaisen harkintaan miten siihen suhtaudutaan

tämä on ehkä sen takia otettu kertomukseen että me olemme oppilashuoltoasiaa varsin laajasti omassa toiminnassamme käsitelleet ja selvittäneet ja nyt sitten saimme vielä tilaisuuden eduskunnassa tuoda omat

tännekin

ja aikatalu syystyöt kynnys kun suurvallat on pantu kolmetoista kolmekymmentä joudumme keskeyttämään tämän osan

tämä hyväksyttäneen

suomen etelänpäiväristuksen

edustaja skinnarin kysymyksen johdosta totean että aika ajoin tarkastuksessa havaitsemme hallituksen esityksissä lähinnä kiireestä aiheutuvia puutteellisuuksia ja havainnot pyrimme sitten saattamaan ministeriöitten tietoon ja korjattavaksi

törmätä varten kysellä kaveristuksen eli jos asia kuin suostu irrottautuminen tupon torilla yhdestoista kesäkuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto tumma hyväksyttynä

mutta näkisin että ministeriöiden itsensä pitäisi tässä tapauksessa huolellisemmin valmistella lainsäädäntöä ja valvoa siellä että virheet korjataan jo ennen kuin ne lähtevät ministeriöstä eteenpäin

oikeuskanslerinvirastossa ei ole mahdollista eikä oikeastaan oikeuskanslerinviraston rooliin voi kuuluakaan että me varsinaista lainvalmistelua hoitaisimme virastossamme

totean sen että oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri tekevät ratkaisunsa toisistaan riippumatta enkä voi tässä tätä yksittäistapausta lähteä arvioimaan enkä kommentoimaan

arvoisa puhemies

perusoikeuksien soveltaminen erityisesti silloin jos on useita perusoikeuksia tavallaan vastakkain niiden keskinäinen punninta ja arviointi on varsin vaativa tehtävä joka joudutaan kussakin tapauksessa erikseen aina arvioimaan joskin yleistettävissä olevien kriteerien mukaan

totean perustuslakivaliokunnan esille ottamasta asiasta kanteluasioiden käsittelystä ja käsittelyajan nopeuttamisesta

ensinnäkin edustaja töllin kysymyksen johdosta totean että kuntauudistuksen seuranta tapahtuu ainakin normaalin listatarkastuksen yhteydessä mutta tarvittaessa jos aihetta siihen ilmenee myös muulla tavalla sitä tullaan seuraamaan

itse ymmärrän että myös terveen järjen käyttö tässä punninnassa tulee sitä kautta mukaan kuvaan että näiden punnintaperiaatteiden arvioinnissa ja arvottamisessa voidaan ottaa myös niin sanottu seurausharkinta huomioon

sitten täällä otettiin esille oikeudenkäyntien viipyminen joka on ongelma monella tavalla ja se näkyy myös oikeuskanslerinviraston työssä

edelleen on pyrkimyksenä paitsi ratkaisujen vaikuttavuuteen ja laatuun panostaminen myös se että kanteluitten käsittelyaikaa saataisiin nipistettyä vielä lyhyemmäksi

meille tulee aika paljon kanteluita ja muussa yhteydessä tulee tietoja näistä pitkistä käsittelyajoista ja niihin puututaan niillä keinoilla mitä meillä käytettävissä on

osa näistä ongelmista on rakenteellisia ongelmia jotka ovat lähinnä ehkä sitten lainsäädännöllisesti ratkaistavissa taikka näissä asianomaisissa elimissä työmenetelmiä kehittämällä ja niihin oikeuskanslerinviraston vaikuttamismahdollisuudet ovat huomattavasti vähäisemmät

osa on ollut yksittäistapauksia joissa on arvioitu pelkästään sitä kyseistä tapausta mutta myös systemaattisiin ongelmiin on puututtu

tällä hetkellä näyttäisi siltä että tällaisia systemaattisia ongelmia ei ainakaan meidän tietoomme ole enää tullut

edustaja brax otti esille tämän eurokriisin joka myös on meitä työllistänyt ja paitsi meitä myös muita tahoja hyvin kiireellisellä aikatau lulla ja edelleen joudumme sitä tietysti seuraamaan

en tämänhetkistä tilannetta pysty ihan nyt sanomaan siinä on kai ministeriössä jotain tapahtumassa ja tällä hetkellä meillä ei ole tämmöistä systemaattista seurantaa olemassa

kanteluita tietysti näistä kysymyksistä meille tulee mitä käsitellä

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia loppukarsinta

pelkona vuorten keskellä päivää ristuksen tuon asiat kunnossa ostoehdot ovat yhtä mieltä panna pöydälle cosmos kuudes helmikuuta kuluvaa kuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

arvoisa puhemies

suomen perustuslain mukaan oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle

kertomuksen alkulehdillä on oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin puheenvuorot

ensinnäkin lainsäädäntö jättää soveltajalleen entistä enemmän harkintavaltaa mikä johtaa yhä useammin arvostuksenvaraisiin ratkaisuihin

nykyisin mielletään entistä selvemmin että lain kirjaimen noudattaminen ei sellaisenaan riitä vaan on pyrittävä oikeudenmukaiseen lopputulokseen

tämä tuo joustavuutta lain soveltamiseen ja sallii muun muassa kohtuusnäkökohtien huomioon ottamisen mutta vaarana on ennustettavuuden heikkeneminen ja yhdenvertaisen kohtelun vaarantuminen

kuvattu kehitys on omiaan korostamaan laillisuusvalvonnan merkitystä

sen on arvioitava onko valvottava pysynyt harkintavaltansa rajoissa ja käyttänyt sitä oikeudellisesti perustellulla tavalla

laillisuusvalvonta ei voi myöskään rajoittua yksittäisten pykälien mekaaniseen tarkasteluun

sen on arvioitava viranomaistoimintaa ja oikeudellisia rakenteita laajemmin ja tarkasteltava toteutuuko oikeus ja onko julkisen vallan tehtävistä huolehtiminen järjestetty oikeudellisesti moitteettomasti ja yhdenvertaisuuden turvaavasti

oikeuksien toteutumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä on miten yhteiskunnassa ratkaistaan resurssien kohdentamisessa painotus järjestelmätason tehokkuustavoitteen ja yksilön oikeusturva ja oikeussuojavaatimuksen kesken

tämä on erityisen tärkeä kysymys silloin kun hallintoa virtaviivaistetaan ja resursseja suunnataan yleiseltä kannalta katsoen tärkeisiin kohteisiin

se mikä järjestelmän näkökulmasta on rationaalia toimintojen kehittämistä saattaa yksilön näkökulmasta merkitä oikeuksiin pääsyn vaikeuttamista tai jopa tosiasiallista estämistä

hyvän hallinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet toteutuvat tai jäävät toteutumatta viime kädessä konkreettisten asioiden käsittelyssä olivatpa nämä järjestelmän kannalta katsottuna isoja tai pieniä

esimerkiksi kertomusvuonna virisi julkisuudessa pohdintaa siitä mikä on perus ja ihmisoikeuksien suhde eri oikeudenaloilla vakiintuneisiin tulkintaperiaatteisiin